pankkivero etenee

sitä minä todella toivon nyt perussuomalaisilta että miettikää vielä kerran kumpi kannattaa

kyllä minusta on hyvin tärkeää nähdä se että taloudellisesti vaikeina aikoina muistamme sen viisauden että ympäristö ja työ kättä lyö ja siksi juuri tällaisen ympäristöystävällisen kasvun elementit on otettava täällä myös tosissaan

kyllä minä hivenen ihmettelen edustaja pekkarinen ja arvoisa keskustapuolue ministeri niinistö oli aivan oikeassa kun hän sanoi että nyt teidän todellinen värinne paljastui sillä ei voi olla niin että kun saimme sitoumuksia kansainvälisen ilmastosopimuksen etenemisestä niin teidän ainoa huolenne on tämä

antaa miehen hoitaa hommat aivan kuten edustaja korhonen tuossa totesi

mutta puhemies sanon kyllä suoraan että hätkähdin hieman kun kuuntelin tuota jaoston puheenjohtajan esittelypuheenvuoroa jossa jälleen kerran mentiin taas vuosikymmeniä taaksepäin ja esitettiin että ympäristöministeriö tulee lakkauttaa

olen aina sitä mieltä että demokratiaa täytyy kunnioittaa ja juuri siksi minä ihmettelen miksi perussuomalaiset eivät kunnioittaneet sitä demokratiaa ottaneet koppia kansalta saamastaan syötöstä ja tulleet hallitukseen muuttamaan maailmaa

silloinhan keskustan taholta sitä esitettiin ja nyt todellakin on niin että oppositio saa olla tätä mieltä mutta hallitus ei tässä kyllä tule antamaan toivon mukaan piiruakaan periksi

meillä on omat vaihtoehtomme meillä on omat tavoitteemme ja jos olette niistä samaa mieltä niin hyvä näin ei siinä mitään

mutta se on pakko sanoa kyllä edustaja niikolle että minä en nyt ymmärrä esimerkiksi tätä taitettu indeksi asiaa koska kun minä luen tätä teidän vaihtoehtobudjettianne te ette esitä siinä yhtään rahaa sen korjaamiseksi

te esitätte selvitystä taitetun indeksin korjaamiseksi ja oikeudenmukaisemman eläkejärjestelmän luomiseksi eli te esitätte täsmälleen samaa asiaa kuin mitä hallitus nyt tekee

parhaillaan tehdään juuri tätä ja kun te esitätte täsmälleen samaa niin miksi te sitten moititte hallitusta kun se tekee juuri sitä mitä te itse esitätte

niin oikeastaan minä voisin puhemies jatkaa tätä harakan ihmettelyä siitä että kyllä se vain niin on että ensin petetään vaalilupaus sen suhteen että eriarvoistetaan eläkkeensaajien verotus ja sitten vieläpä sen jälkeen kun ollaan itse vaadittu itseltä että no nytpä meidän on korjattava tämä meidän oma virheemme ilmoitetaan että ei ei me jatkamme samaa virhettä ja teemme vielä lisävirheen

minulla oli kyllä tarkoitus vain käyttää tuolta paikaltani lyhyt puheenvuoro mutta eihän tässä nyt mitään voi kun edustaja kankaanniemi on nyt siellä historiatoimikunnassa jälleen kerran

nythän sitten kävi niin että juuri parhaillaan viestintävirasto jonka yksinomaiseen toimivaltuuteen tämä asia kuuluu on nyt sitten keskeyttänyt tämän taajuushuutokaupan ja on sitten tekemässä toimia jotta tämä ikiliikkuja kaiken kaikkiaan saataisiin korjattua eli niin sanottu valuvika mikä siellä lainsäädännössä oli

ja näinhän se ei voi olla

ja aivan kuten täällä pääministeripuolueen verojaoston vastaava on sanonut palkansaajien veronkevennykset pitää kohdistaa pieni ja keskituloisiin

täällä on seikkaperäisesti käyty läpi meidän vaihtoehtomme ja äsken en minä tiedä näinkö minä unta että onko tämä joku painajainen vai mikä tämä on edustaja kankaanniemi käytti sellaisen puheenvuoron ihan kuin hän ei olisi kuullut yhtäkään sanaa mitä sosialidemokraatit

nämä päätökset on tehty aikanaan ennen minun aikaani joten niiden taustoista en kaikkea pysty siinä valossa valottamaan että olisin toiminut ministerinä ja nähnyt kaiken tämän että miten ne ovat syntyneet

ja olemme muuten myös tehneet oman vaihtoehtomme vaihtoehtobudjetiksi jossa nimenomaisesti pieni ja keskituloiset niin palkansaajat kuin eläkkeensaajatkin maksaisivat vähemmän veroa kuin mitä hallitus esittää

eli sinne suuntaan keveämpi verotus sitten finanssisektoria kapitalisaatiosopimuksia veroparatiisien ehkäisytoimia tätä kaikkea

tietenkin hyvä lohtu tälle päivälle oli se että valtiovarainministeri stubb paljasti että hän on sentään katsonut tämän kirjan kuvat tai kansikuvan hän oli katsonut vaikka kävi ilmi hänenkin puheistaan että ei ollut kyllä tekstejä sitten luettu

samalla tavalla viestintäministeriön puolelta tuli tämä kyberturvallisuusasia ja olen täsmälleen kyllä samaa mieltä että näissä on paljon asiaa tehtävissä

mutta minä toivon että myös hallituspuolueet kunnioittaisivat sen verran oppositiota että te ihan oikeasti sitten kuuntelisitte kun kerrotaan eikä mentäisi totuutta hieman ehkä mukaillen eräällä tavalla jota nyt en viitsi tässä sanoa mutta kuitenkin kertomaan totuuksia mitkä eivät kerta kaikkiaan pidä paikkaansa

esimerkiksi silloin kun tuli näitä urkinta asioita tuossa alkukesästä tietoon olin heti yhteydessä komissaari neelie kroesiin ja toivoin ja esitin näkemyksenämme että tulemme asettamaan näissä tulevissa telelainsäädäntöuudistuksissa muun muassa tietosuojakysymykset hyvin korkealle

aloitetaan nyt tästä kuntatalousasiasta

minä kerroin täällä päivällä jo aiemmin sen että me olemme hyvin huolellisesti rakentaneet tämän esityksen siten että tämä on kuntataloudelle positiivinen plussan puolella

juuri tästä on kyse että kun korjausrakennetaan niin siinäkin mielessä se on hyvin työllistävä ihmisten kotien kannalta mieluisa asia että sehän jakautuu tasaisesti ympäri maata

usein esimerkiksi uudistuotantohaasteet ovat enemmänkin pääkaupunkiseudulla kasvukeskuksissa mutta korjausrakentamista ja lähiöitä on kaikkialla suomessa ja sitä kautta varmasti myös työllisyyttä ja ihmisten koteja pystytään kaikkialla parantamaan tästä syystä

se miksi tässä tulee kunnille verotulomenetyksiä edustaja kankaanniemi on se mihin te ette nyt suostu historiatoimikunnan puheenjohtajana ottamaan kantaa tähän tulevaisuuskysymykseen

samoin myös tietenkin erityisryhmien osalta sehän myös sijoittuu kyllä alueellisesti tasaisesti kaiken kaikkiaan

okei minä muistan että viimeksi kun täällä keskusteltiin niin te vähän kyllä puolustelitte ja kävi ilmi että kyllä kankaanniemi hyväksyy ja lupasitte kutsua myös minut ja edustaja heinäluoman sinne teidän vaalipiiriinne keski suomeen keskustelemaan tästä asiasta että kokevatko siellä eläkeläiset kovin oikeudenmukaiseksi tämän että eläkkeensaajia verotetaan eriarvoisesti palkansaajaan nähden

edustaja väätäinen jonka kanssa olemme tietenkin jaoston puheenjohtajana jo kerinneet aloittaa yhteistyön pyysi sitten vakuutusta tästä että paljonko nyt sitten näitä euroja tulee kerrytettyä

siinä mielessä alku on hyvä ja tässä suhdannetilanteessa siinä on myös se juju että samalla saadaan yli miljardin buusti talouteen saadaan työpaikkoja saadaan torjuttua kylmää työttömyystalvea ja se on todella tärkeä asia

jos edustaja kankaanniemi hyväksyy vaikkei hän täällä äsken asiaan kantaa ottanutkaan niin me emme sitä hyväksy ja siksi me esitämme kunnallisverotukseenkin liittyvää eläketulovähennystä eläkkeensaajille

kuten sanottu niin sehän kohdistuu sitten niin asunto osakeyhtiöihin vuokra asuntoihin kuin asuintaloihinkin että tämä on siinä se logiikka

mielestäni me olemme suomen senioriväestölle meidän eläkkeensaajillemme velkaa sen että me emme sano ennen vaaleja että kyllä oikeudenmukaisuutta tulee ja sitten kun vaalit ovat ohi niin kaikki puheet unohdetaan aika vastuuttomalla tavalla

mutta toisaalla me kompensoimme kunnille nämä menetykset koska meistä on myös tärkeää että kuntien rahoitusasema säilyy sen verran vakaana että siellä pystytään ihan oikeasti turvaamaan ne palvelut koska sosialidemokraatit jos ketkä pitävät tasa arvoisena sitä että kunnilla menee hyvin ja pystytään tasa arvoisesti toteuttamaan lapsille hyvä koulutus terveydenhuolto tasavertaisesti ja se on siitä kiinni että kunnilla on voimavaroja tietenkin

siksi me esimerkiksi esitämme myös kunnille rahaa siihen että peruskouluissa ryhmäkoot voivat pysyä pieninä että varhaiskasvatuksessa ei kasvateta hallituksen esittämällä tavalla lasten ryhmäkokoja

jos sanon tämän nyt niin lupaatteko edustaja kankaanniemi että seuraavassa puheenvuorossanne ette sano toisin vaan tunnustatte sen että tässä nyt on tämä meidän yksi arvovalintamme

tässä meni nyt viisi minuuttia siihen että jouduin edustaja kankaanniemelle perustelemaan tämän miksi me haluamme pitää kuntatalouden plussan puolella

näinä aikoina todellakin kaikki panokset pitää pistää siihen että saamme aikaan kasvua ja työllisyyttä

kuten edustaja harakka tuossa aiemmin sanoi meillehän ei ole toistaiseksi esitelty sitä mitä hallitus aikoo tehdä

mutta tietenkin me voimme myönteisesti suhtautua siihen edustaja zyskowiczin äskeiseen lupaukseen jonka voi tulkita tarkoittavan myös sitä että olette samaa mieltä siitä että pitää kohdistua pieni ja keskituloisiin

mutta puhemies koska talous on todellakin kokonaisuus ja olemme täällä vastuullisia toimijoita on myös tärkeää että voimme verrata eri vaihtoehtoja

eikö niin

ja samaan aikaan me voimme myönteisesti odottaa että ehkäpä sieltä sitten tulee myös eläkkeensaajille hyvitystä mutta nämä puheenvuorot mitä hallituspuolueilta tähän mennessä on tullut eivät anna mitään todistetta siitä että näin olisi käymässä

me emme missään tapauksessa hyväksy nykytilaa emme hyväksy sitä että tämä verotus eriarvoistettiin ja tulemme torstaina tästä seuraavan kerran äänestämään

seuraamme tarkkaan mitä tapahtuu jatkossa ja mikäli kokoomus tällä kertaa päättäisi olla johdonmukainen myös itsensä kanssa niin silloinhan nimenomaan toimittaisiin niin että tämä veroero korjattaisiin välittömästi

tänäänhän viimeksi keskustan arvostettu talousasiantuntija olli rehn varoitti suomea liiallisesta velkaantumisesta

ja tietenkin tämä pieni ja keskituloisten painotteisuus mitä edustaja zyskowicz saattaa tarkoittaa on meille myönteinen asia

ei se voi kerta kaikkiaan olla niin että tämän laman maksajiksi pistetään sitten maailman köyhät kun yritetään tätä kotimaan tilannetta hoitaa

totean vielä tästä samasta asiasta että mielestäni oli aika hurjaa nähdä tänään salissa se tilanne että vihreät joille tämä on ollut aika pyhä asia ainakin sanoissa kovasti puolustelivat tällaista politiikkaa

kävin tuolla kepan sivuilla lukemassa valtiovarainministeri kataisen kolumnia missä hän kertoo

tiedä sitten tämän kirjoituksen taustaa mutta mielestäni tämä tyyli antaa hieman ymmärtää että ministeri katainen olisi kyllä ritarillisesti ja kovaa näiden rahojen puolesta taistellut mutta sitten joku paha hallituksen budjettipöytä päättikin toisin jossain vaiheessa

arvoisa puhemies

edustaja virtanen totesi tästä segregaation ehkäisystä ja se on todellakin yksi hyvin tärkeä osa alue niin tässä asuinalueiden kehittämisohjelmassa kuin kaiken kaikkiaan muutoinkin

henkilökohtaisesti ja asuntoministerinä olen sitä mieltä että minun mielestäni nämä väestönsuojanormit pitäisi nyt poistaa mutta tästä nyt ei ole ihan yhteneväistä näkemystä

nimittäin tästähän tehtiin juuri selvitys ja sen jälkeen ministeri jonka varsinaiseen toimivaltaan tämä kuuluu eli sisäministeri totesi että hän taas on toista mieltä kuin minä olen

tästä autopaikka asiasta on myös kirjaukset hallituksen kehysriihessä tehty että näitä kokeiluja edistetään missä voidaan purkaa autopaikkanormeja

mutta kuten sanottu ensimmäisessä välitarkastelussa huomattiin joitain ongelmia tehtiin muutoksia muun muassa maksatusaikatauluihin ja nyt on tulossa sitten tämä toinen välitarkastelu

arvoisa rouva puhemies

kyllä minusta olisi nyt ihan kohtuullista että kun edustaja kankaanniemi täällä suorastaan ylistää tätä hallituksen linjaa hän ylistää se on ratkaisu kaikkeen hurraa hurraa hurraa niin perussuomalaiset kuitenkin toteaisivat että tällä hetkellä hallituksen linja on täsmälleen päinvastainen kuin se linja mitä perussuomalaiset lupasivat kansalaisille ennen vaaleja täysin päinvastainen hallitusohjelma

esimerkiksi lähiökierroksilla asukkaat ovat kiinnittäneet paljon huomiota yhteisöllisyyden tarpeisiin ja vaikkapa yhteisiin asuintiloihin ja juuri näistä rahoista mitä nyt olemme saaneet vähän lisättyäkin on tarkoitus muun muassa tällaisia asukastiloja rahoittaa

mutta ennen kaikkea kaiken kaikkiaan tässä turvapaikkapolitiikassa me olemme hyvin vahvasti halunneet seurata sitä mitkä ovat hallituksen arviot ja satsaukset ja muut ja pidämme sitä tärkeänä että ne ovat riittävät

niinpä olemme menneet peilaten koko ajan olemassa olevaan kehitykseen mikä myös hallituksella muuttuu tietenkin koska tilanne on radikaalisti erilainen

mutta meillähän on vaihtoehtobudjetissa kyllä varattuna ja meillä tulee olemaan taas syksyllä varattuna suhteessa hallituksen esitykseen

siinä mielessä minä olen hyvin tyytyväinen ja iloinen koska me olemme pystyneet kaiken tämän osalta minkä me olemme esittäneet myös todentamaan että meillä ei ole mitään ilmaa vaan nimenomaisesti lähdemme siitä että työllistävämmällä linjalla oikeudenmukaisemmalla verolinjalla täsmätoimilla esimerkiksi viennin edistämiseen yrittäjyyteen ja kaikkeen tähän me saamme paremman talouskasvun aikaan

jos tämä on niin mahtavan hyvä linja mitä edustaja kankaanniemikin täällä nyt noudattaa niin olisi varmaan ollut aika reilua sanoa se jo silloin ennen vaaleja että me olemme tällä linjalla meillä on sama talouspoliittinen linja kuin on kansallisella kokoomuksella

siitä me emme pääse mihinkään että hallituksen linja on porvarihallituksen linja se on kylmä oikeistolainen markkinaliberalistinen linja ja se on kokoomuslainen linja

te saatte tehdä niin meillä on oikeus olla eri mieltä meillä on erilaisia arvoja mutta minusta olisi ollut kohtuullista että olisitte kertoneet ennen vaaleja sen

nyt tänne tulevat sosialidemokraatit oman vaihtoehtobudjettinsa kanssa

ja meidän oikeutemme on myös se että tulemme kuulluksi ja olisi mielestäni viisasta hallituspuolueelta että kuunneltaisiin näitä näkemyksiä uskottaisiin että jos sanotaan jotain ei vääristeltäisi luettaisiin ihan tosissaan ja tartuttaisiin jo hyviin ideoihin mitä täällä saattaa olla sisällä

teillä on edustaja kankaanniemi varsin hyvin aikaa lukea tämä siis mehän joulukuussa äänestämme näistä asioista joulukuussa äänestämme ja jos joulukuuhun mennessä ehditte tämän armollisesti lukea niin silloin te voitte äänestää meidän kanssamme näiden esitysten puolesta

arvoisa herra puhemies

aivan aluksi haluan kiittää molempia arvoisia ministereitä yhteistyöstä

ihan vilpittömästi haluan teitä kiittää koska siitä huolimatta että itse tulen oppositiopuolueesta ja usein olemme asioista eri mieltä niin vilpittömästi arvostan teidän työtänne ja sitä kautta haluan sen tähän oman puheenvuoroni alkuun myös todeta

yksi niistä pääviesteistä liittyy perusopetukseen ja sen tasoon ja siihen että me näemme että näinä aikoina koulutuksesta ei kerta kaikkiaan saa tinkiä